keskustelussa nostettiin esiin aika vahvasti että tämän operaation merkitys on myös se että tämä on osa eun yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikan tehostamista ja tietynlainen harjoitus ja hyöty tulee siitä että olemme tässä mukana

sitten täällä rinnastetaan maantieliikennettä ja vesiliikennettä ja korostetaan sitä että vesiliikenteen olosuhteet ovat kovin erilaiset kuin maantieliikenteessä

samalla on hyvä muistaa että ei ole kysymys vain eu operaatiosta vaan tälle operaatiolle on myös ykn mandaatti että yk on tässä myös järjestönä taustalla

eu maat päättivät jättää nämä yhteistyöohjelmat pakotteiden ulkopuolelle

suomi on osallistunut pakotteiden määrittämiseen

jos maantieliikenteessä sääolosuhteet muuttuvat dramaattisesti niin auton voi yleensä aina pysäyttää ajaa tien sivuun ja matkan keskeyttää varsin turvallisesti

tähän ulkopolitiikkaosioon nimenomaan ukrainan kriisi osioon olisi kaivannut edes alustavaa analyysia arviota taustoista jotka johtivat ukrainan kriisiin

sellaisella isolla aluksella tai humalapäissään liikkeellä merellä jos valtava myrsky yllättää on vaikea sieltä noin vaan pysäyttää matka vaan pitää osata luotsata se vene turvallisesti satamaan ja myrskyltä suojaan

ei kai tässä nyt ole takana sellaista ajatusta että suomen akatemia edustaa jotakin eliittiä joka pitää saada sieltä ikään kuin lähemmäs maan pintaa siitä syystä että se ei olisi tuottava eikä saisi mitään järkevää aikaan

tuollainen analyysi olisi tärkeätä siksi että jokaisesta kriisistä jossa joudumme olemaan osapuolena niin kuin tässä kriisissä tulisi voida myös oppia jotain

vesiliikenteessä tulee vastaan myös tilanteita joissa tilanteen vaativuus ja vaarat ovat ihan toista luokkaa kuin tieliikenteessä vaikka yleisesti ottaen varmasti riskit ja ajovaatimus tarkkuusvaatimus tieliikenteessä ovatkin suurempia

yhteiskunnallisen kehityksen ja kansainvälisen kilpailukyvyn perustahan hyvin pitkälti luodaan tutkimustyön avulla

tutkimustyölle pitää olla riittävät resurssit ja rakenteet joissa riippumatonta hyvätasoista tutkimusta voidaan tehdä

tällaisen tutkimustyön hyvän tutkimuksen merkitys entisestään korostuu silloin kun toimintaympäristö kansainvälistyy ja meidän olemisemme täällä tulee globalisaation piiriin

arvoisa puhemies

tässä perusopetuksen uusien tavoitteiden kirjaamisessa on mielestäni liian vähän kiinnitetty huomiota siihen että vaikka peruskoulu monessa suhteessa tasaa oppilaiden välisiä eroja ja tuottaa tasa arvoa niin yhä vielä on se tilanne että kaikkia oppilaiden lähtökohtien eroja ei peruskoulussa pystytä tasaamaan vaan koulussa niiden tulokset jotka tulevat heikommasta sosiaalisesta kotitaustasta varallisuuden terveyden ja muiden suhteen jäävät selvästi heikommiksi keskimäärin kuin niiden joiden tausta on parempi

edustustoilla on monia suomalaisten kannalta tärkeitä tehtäviä

ne palvelevat ulkomailla asuvaa tai siellä matkailevaa väkeämme

toiseksi hyvä resursointi ja korkean asiantuntemuksen omaava edustustoverkko ovat keskeinen väline ulkopolitiikkamme ja diplomaattisuhteiden diplomatian hoitamisessa

jos tämä akatemianerityisasema puretaan ja siirretään professorit osaksi yliopistoja niin silloin tämä työnjakokysymys muuttuu toisenlaiseksi

kaikissa muissa pohjoismaissa joita esitellään tässä esityksessä on järjestetty tämä promilleraja niin että alempi promilleraja tulee vastaan silloin kun aluksen koko ylittää tietyn rajan tai aluksen moottorin teho tai aluksen massa

tässä hyvin tärkeässä akatemiaprofessoreiden lähettämässä kirjelmässä nimenomaan korostetaan sitä että akatemiaprofessoriasema ja akatemiatutkija asema tuo mahdollisuuden tehdä hyvätasoista huippututkimusta vapaana muista tehtävistä vapaana hallinnollisista rutiinitehtävistä jotka muuten yhä enemmän vievät professoreiden aikaa

edustustojen kautta välittyvät kaupalliset yhteydet ja pohjatyö niiden syntymisen eteen ovat avainasemassa kun etsimme keinoja suomen nostamiseen vientivetoisen kasvun avulla niin kuin nyt pitäisi onnistua tekemään

onko harkittu sen tyyppistä järjestelmää jossa tuettaisiin vahvemmin niitä kouluja niitä alueita niitä opetusryhmiä joissa oppilasaines tulee haasteellisemmasta taustasta jotta näitä lähtökohtien eroja voitaisiin nykyistä enemmän tasata

nyt hallituksen esityksessä nähdään paljon vaivaa sen eteen että tätä aluksen kokoa ei ole mielekästä pitää kriteerinä kun mietitään tätä promillerajaa

kun yliopistouudistus toteutuu niin siinähän yliopistojen autonomia lisääntyy ja yliopistojen vastuu omasta taloudesta ja omasta hallinnostaan kasvaa ja tämä on omiaan lisäämään sellaista kehitystä yliopistossa että professoreille tulee myös entistä enemmän taloudellista ja hallinnollista vastuuta ja sen mukaisia tehtäviä

tässä hallituksen esitys on itsensä kanssa ristiriitainen koska sitten kuitenkin kun tullaan siihen varsinaiseen ehdotukseen jossa ammattiliikenteen osalta tätä promillerajaa alennetaan niin siellä käytetään perusteluina koska ammattiliikenteessä käytetään yleensä suurempia aluksia

täällä on kiinnitetty huomiota tämän julkisen palvelun tehtävän määritelmään että se on liian laaja ja saattaa olla että se johtaa siihen että yleisradio tunkeutuu markkinahäirikkönä kaupallisen median markkinoiden alueelle

jos nyt tässä yliopistomuutoksessa saman tien siirretään akatemiaprofessorit akatemiatutkijat yliopistojen piiriin niin eikö silloin ole nimenomaan kysymys siitä että synnytetään sellainen vaara että tämä erikoistunut tuottavuutta hyvin ylläpitävä rakenne puretaan ja silloin jokainen professori joutuu tekemään myös näitä hallinnollisia ja muita tehtäviä joita yliopistoille tulee lisää

tämä aluksen koko on siis kuitenkin veneliikenteen turvallisuuteen vaikuttava tekijä jolla sitten vedetään se johtopäätös että promillerajaa pitää alentaa

tämä hanke on tärkeä

siellä media rahoitetaan osittain tv maksulla tai veroluonteisilla maksuilla ja sitten siinä rinnalla on markkinapohjainen mainosrahoitteinen väline

kiitos

en usko että tällä tavalla tuottavuutta pystytään nostamaan vaan pikemminkin niin että säilytetään akatemian asema tällaisena erillisenä laitoksena jossa voidaan keskittyä nimenomaan siihen huippututkimukseen vapaana muista tehtävistä

suomessa on linjattu jo vuosia sitten se että yleisradiota ei lähdetä rahoittamaan mainosrahoitteisesti ja tämä on merkittävä suoja kaupallisten medioiden markkinoilla kun yleisradiota ei lähdetä rahoittamaan mainosrahoitteisesti vaan pitäydytään muunlaisiin välineisiin

näin saavutetaan hyvää edistystä siellä puolella ja yliopistot hoitavat sitten rinnakkain ja hyvässä yhteistyössä akatemian kanssa oman tutkimus ja opetustehtävänsä ja oman hallintonsa ja taloudellisen vastuunsa

arvoisa puhemies

tällaista rakennetta pitäisin tärkeänä ja ajattelen että nyt on kyllä hyvin tärkeätä että valiokunnassa käydään tästä perusteellinen keskustelu koska täällä on tullut arvokkaita mielipiteitä tätä esitystä vastustavia arvostelevia mielipiteitä myös hallituspuolueitten edustajien puolelta

mutta silti jäin kyllä miettimään suurin epäilyksin sitä ehdotusta joka perussuomalaisten ryhmäpuheessa tuotiin esiin että valtion rahoittaman kehitysyhteistyön rinnalle tuotaisiin jokin vapaaehtoisiin lahjoituksiin perustuva rahasto

kun se vapaaehtoinen raha on kuitenkin rajallista kansalaisten halu sitä rahaa jakaa niin tämä nähdäkseni muodostaisi vakavan uhkan sille tärkeälle työlle mitä kansalaisjärjestöt tekevät nyt

minä luulen että ministeri henna virkkusella on mahdollisuus tässä parantaa omaa asemaansa ministerinä vielä kun hän olennaisilta osin purkaa tätä lakiesitystä niin että akatemian asema säilyy olennaisilta osiltaan sellaisena kuin se nykyään on

valtioneuvoston monin tavoin ansiokkaassa toimintaympäristöä laajasti kuvaavassa selonteossa mieltä jäi kaivamaan se että siinä aika vähän aika lyhyesti sivuttiin uskontojen merkitystä ihmisoikeuksien kannalta

tämä voisi vaarantua pahemman kerran jos tämä vapaaehtoinen raha kanavoitaisiin johonkin yhteen rahastoon ja se johtaisi siihen että kansalaisjärjestöjen toiminnalta menisivät edellytykset

mutta sitten myös uskonnoilla on vaikutuksia siihen miten yhteiskunnissa oikeusvaltiokehitys lähtee liikkeelle tai minkälainen käsitys demokratiasta voidaan hyväksyä ikään kuin uskonnon puitteissa ja mitä sen rinnalle syntyy

pidän tätä yleissopimusta sen lisäpöytäkirjoja ja siihen liittyvää hallituksen esitystä tavattoman arvokkaana ja tärkeänä asiana ihmisoikeuksien tasapuolisuuden ja syrjinnän kiellon toteutumisen kannalta

näitä olisi toivonut käsiteltävän vähän enemmän selonteossa

eilen tuli muslimimaailmasta hyvin mielenkiintoinen uutinen jossa kerrottiin että korkea muslimijohtaja oli antanut määräyksen fatwan sellaisen tulkinnan että kaikki väkivalta jota islamin nimissä harkitaan kaikki terroristiset teot on uskonnollisesti äärimmäisen selvästi ja periaatteellisen vahvasti tuomittavaa

kun on kysymys lakipaketista jossa on lähes tuhat sivua asiaa niin kyseessä on kunnioitettava paketti ja hyvin iso lainsäädännöllinen kokonaisuus joka muodostuu näistä kahdesta hallituksen esityksestä esitutkinta ja pakkokeinolaiksi sekä sitten poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

aloitteemme tarkoituksena on turvata kansalaisten kotirauhan suoja silloin kun epäillyn rikoksen tutkinta käynnistää poliisin harkinnan siitä onko kotietsinnän tarvetta

hyvin tärkeä uudistus on kyseessä ja ne lähtökohdat jotka piirretään tässä kummankin lakiesityksen ensimmäisellä selostussivulla ovat hyvin tärkeitä ja arvostettavia kun on kyse siitä että nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin säänneltäisiin perus ja ihmisoikeuksien suojasta ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet otettaisiin siinä huomioon ja että yksilön oikeudet ja velvollisuuksien perusteita koskevaa sääntelyä nostetaan asetustasolta lain tasolle

keskustelu on päättynyt ja pani säästöehdotus hyväksytä ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta jolle perustuslakivaliokunnan annettava lausunto

aloitteessa esitimme että kotietsinnän laillisuus siis se onko riittäviä perusteita sille että poliisi tunkeutuu kansalaisen kotiin tulisi lähes poikkeuksetta ratkaista tuomioistuimessa

eläkekislovakeista läpäisksen kolmas asia koskee

lisäksi aloitteessa esitetään että lakiin otettaisiin säännös siitä että suoritettu kotietsintä voidaan jälkeenpäin saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi

täsmennetään siis niitä asioita joiden nojalla sitten poliisi toimii ja näin vahvistetaan myös ihmisten oikeusturvaa ja rikoksesta epäillyn suojaa

edustaja paloniemi piti kiinnostavan puheenvuoron jossa hän viittasi siihen että tämä keskustelu saattaa olla jotenkin ideologisesti värittynyttä

arvoisa puhemies

olen todella iloinen siitä että tuo kansalaisaloitteen mukainen laki tulee voimaan ja että siihen liittyvät liitännäislait nyt ovat täällä käsittelyssä asianmukaisesti ja kaikki muutokset saadaan voimaan

toisin kuin hallituksen alkuperäisessä esityksessä mietinnössä on päädytty siihen että kotietsinnän oikeellisuus voidaan jälkikäteen saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi niiden pyynnöstä jotka katsovat että heidän oikeuksiaan on perusteettomasti loukattu

hahmottelin omalta kannaltani miltä tuo lakiesityksen muutos näyttäisi ja olen samalla tavalla kuin ed

viittaan tällä juuri siihen että sen lisäksi että meillä on paljon hyviä perheitä joissa lasten on hyvä olla siellä kotona meillä on myös perheitä joissa lapsi ei kotona saa sitä tukea

no esityksen läpimenoa tietysti edesauttoi euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu josta oli luettavissa vaatimus kotietsinnän kohteeksi joutuneiden henkilöiden perusoikeuksien vahvistamisesta niin että tuomioistuin kytketään mukaan kotietsinnän perusteiden arviointiin

ajattelen että ei

minun arvioni siitä mitä tässä voisi tapahtua jos peitetoiminnan sisällä sallitaan rikkomusten tekeminen niin että sallitaan sen tyyppinen menettely jossa poliisimies peitetoiminnassa tekee rikoksia tai rikkomuksia on että tehdäänkö jokin sellainen siirtymä jossa sitten on vaikea vetää rajaa siihen kuinka pitkälle poliisi voi mennä

arvoisa puhemies

tämä on se kysymys

ei tässä ole mitään ihmeellistä

lakivaliokunnalle lausunnon antanut perustuslakivaliokunta katsoi että euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antama ratkaisu on otettava huomioon esitutkinnan osalta

minusta pitää kansalaisaloitteille antaa nyt jatkossakin reilusti tilaa

asianajajaliiton eriävässä mielipiteessä hahmotellaan sitä kysymystä niin että eikö siinä käy sitten siihen tapaan että se rikollisjoukkio johon poliisi on soluttautunut vain sitten tullessansa tietoiseksi tästä uudesta lainsäädännöstä ja sovelluksesta testaa poliiseja uudella tavalla ja ongelma ei millään tavalla ratkea vaan pikemminkin ehkä synnytetään sitten uudenlaisia ongelmia

lausunnossaan perustuslakivaliokunta suositti myös sitä että yleisen kotietsinnän laillisuus vietäisiin tuomioistuimen arvioitavaksi ennen kotietsinnän aloittamista

näkemykset siitä mikä on oikeudenmukaista tai epäoikeudenmukaista tai mikä toteuttaa vähemmistöjen ihmisoikeuksia johdonmukaisesti poikkesivat toisistaan jyrkästi

sitaatti perustuslakivaliokunnan mietinnöstä

lisäksi perustuslakivaliokunta esittää että ryhdytään toimenpiteisiin joilla yleisestä kotietsinnästä päättäminen siirretään pääsääntöisesti muulle kuin esitutkintaviranomaiselle

keskustelun aikana valiokunnan puheenjohtaja edustaja koskisen johdolla laadittiin kompromissiesitys jossa pyritään kohtuudella huomioimaan keskenään vastakkaisia intressejä

kiinnitin huomiota vain tuota lakiesitystä lukiessani että siellä kun on kysymys valeostosta sen tekemisestä päätöksenteko valeostosta on hyvin tarkkaan strukturoitu millä tavalla siitä on useampi pykälä olemassa

tämä suositus vastaa lakialoitteemme sisältöä

valiokunnan äänestyksessä tämä ehdotus jossa saamelaismääritelmää olisi hienokseltaan muutettu hävisi enemmistön kannalle jossa päädyttiin säilyttämään saamelaismääritelmä nykyisellään

valiokunnan enemmistö katsoi ettei kotirauhan ylläpitämiseen ja perusoikeuksien suojan varmistamiseen ole käytettävissä sellaisia voimavaroja joita kotietsinnän ratkaiseminen tuomarin päätöksellä olisi vaatinut

vähäisen rikkomuksen tekemisestä peitetoiminnassa on vain yksi pykälä olemassa ja se on tietysti toisen tyyppinen asia mutta tästä on varmaan tarpeen käydä keskustelua vielä

kannatan edustaja koskisen tekemää esitystä

tämä on ikävää koska esimerkiksi oikeusasiamiehen kertomuksesta ilmenee että kotietsinnän toteuttamisessa tapahtuu toistuvasti ylilyöntejä joissa rikotaan kotirauhan suojaa vastaan

ukkola kiinnitti huomiota ja nosti esiin kysymyksen siitä käykö tämän uuden esitetyn lainsäädännön toteutuessa niin että lähdesuojan osalta tapahtuu jotakin kavennusta

rinnakkaislakialoitteen hyväksyminen ei olisi tarkoittanut sitä ettei joissakin nopeata toimintaa edellyttävissä tilanteissa kotietsintää olisi voitu käynnistää ilman tuomarin ratkaisua

olen pannut mielihyvällä merkille että opetus ja kulttuuriministeriön määrärahat kaiken kaikkiaan nousevat edelleenkin hyvää vauhtia ja satsaus tälle puolelle on merkittävä

tämän esityksen poliisilaiksi selostusosion toisen sivun viimeisellä palstalla selostetaan sitä missä tapauksessa tietoja pitää luovuttaa ja vastaavaa asia sitten maiseen

tässä kokonaisuudessa on kuitenkin muutamia hyvin ikäviä kohtia joita on vaikea ymmärtää

käytännölliselle järkevyydelle olisi mielestäni jäänyt riittävästi tilaa vaikka pääsäännöksi olisi otettu että kotietsinnästä ratkaisun tekee tuomioistuin eli juuri niin kuin perustuslakivaliokunta esitti vaikka ei vaatinut

ehkä en äsken osannut kuulla tarkkaa ruotsinkielistä osuutta puheestanne ministeri mutta tähän nuorten työpajatoimintaan kohdistuva leikkaus näkyy myös täällä numeroissa

onko arvioitu niin että tämä nuorten syrjäytymisen riski on jo poistunut ja puhe nuorisotyöttömyydestä ja koulutuksen nivelvaiheessa tapahtuvista nuorten putoamisista on mennyttä aikaa ja nyt voidaan vähentää näitä määrärahoja ja tullaan pienemmällä toimeen

valiokunnan enemmistön nyt ottama kanta on todennäköisesti altis euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kritiikille myös jatkossa jolloin asiaan ehkä joudutaan palaamaan

arvoisa puhemies

tämä on hyvin suuri huolenaihe siellä missä tehdään nuorten parissa työtä

se reagoi huonosti muutoksiin työelämässä ja ympäristössä

perustuslakivaliokunta ehdottaa nimittäin että lakivaliokunta harkitsee vakavasti lausumaehdotuksen tekemistä eduskunnalle siitä että valtioneuvoston piirissä ryhdytään toimenpiteisiin asiantuntijoista koostuvan elimen perustamiseksi joka valvoisi esitutkintaviranomaisten toimintaa ja pakkokeinojen käyttöä

valtiovarainministeri katainen luonnehti hallituksen harjoittamaa politiikkaa eilen kauniilla ja monesti tutuksi tulleilla sanoilla

rahoitusjärjestelmä ei kannusta kehittämään rakenteita opetusta ja tutkimusta

kärjistäen voisi sanoa että rahoitusjärjestelmä on nyt se että siitä mitä tehdään siitä maksetaan sen sijaan että tehtäisiin sitä mistä maksetaan

sitten arvoisa puhemies vielä yksi huomio joka liittyy siihen kenellä on mahdollisuus kieltäytyä toimimasta todistajana oikeudenkäynnissä

kannustus on vähän väärään suuntaan

me kirjoitamme sanoja puhumme niitä ääneen